lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi

puu voidaan joko hiiltää tuoda laivoilla tai se voidaan kaasuttaa näitten kaasuverkkojen yhteydessä panna verkkoihin tai tuoda pelletteinä

he tekevät ratkaisuja ei vain sellaisissa asioissa mitkä koskevat sitä toimialaa jolla joku heidän sukulaisistaan on mukana vaan he tekevät ratkaisuja jotka koskevat heitä henkilökohtaisesti

asia

minä kuuntelin viime vaalien alla teidän monia vaalikeskustelujanne luin teidän vaalipapereitanne kuinka te olitte erittäin voimakkaasti sitä mieltä että yritystukia pitää leikata

mutta ed

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

viikin vastauspuheenvuoro edustaja esa ja otetaan muutama kommentti tässä

ja hyvä niin mutta vaikka hyvä onkin noin että ovat auttamassa niin kannattaa muistaa että siellä on muitakin kuin kreikka joittenka lopullinen selviytyminen on vielä monen mutkan takana

yleiskeskustelua ei syntynyt

pidän tärkeänä että edustajat voivat käyttää oikein siis kunnon puheenvuoroja että myös niille jää tilaa ja sijaa

en pidä tällaisesta tavasta vihjailla että jotain väärin olisi siinä että suvussa sattuu nyt olemaan joku joka energia alalla on töissä

hyvä näin ettei ole pyytänyt mutta toivottavasti nyt käy niin että laittoi testi hallitus sitten ei liioin mene tekemään tähän liittyviä ratkaisuja kun sillä ei liioin valtuuksia tästä asiasta ole

kun puhuttiin pienyritysten erilaisista tuista te olitte sitä mieltä että pitää lisätä

viime viikkoina on suomessakin käyty aika laillakin keskustelua siitä mikä ekpn tehtävä ja näin ollen täällä suomessa meidän keskuspankkimme tehtävä osana euroopan keskuspankkia yhteistä valuuttajärjestelmää oikein on

on hirveän muodikasta ja mukavaa sanoa suureen yleisöön uppoaa kuin lämmin veitsi voihin kun puhuu että yritystuista pitää leikata mutta sitten aina kun tulee vuoron perään kysymys erilaisista yritystuista niin totta kai kannatta siinä kohdassa sitten olla voimakkaasti tukemassa tämän tai tuon yritysmuodon tukemista

arvoisa puhemies

aivan viime sanoinani sanon vielä omana käsityksenäni että todellakin tämä viikonvaihde on todella nyt tärkeä ja ratkaiseva varmasti koko euroopan kannalta liittyen nimenomaan pankkivaltuuston kertomukseen ja eurojärjestelmään

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

kaikki muut tehtävät mitä ekpllä on ovat tavalla taikka toisella alisteisia tälle päätehtävälle

viimeksi tänään pääjohtaja draghi ilmoitti että ekpn hallintoneuvosto ei ole valmis siihen että eurojärjestelmä tai ekp lähtisi mittaviin jälkimarkkinaoperaatioihin tai ottaisi tällaista ikään kuin manttelia tämän päivänkohtaisen kriisin pelastamiseksi

ehkä voidaan sanoa että rahoitusjärjestelmän toimivuuden varmistaminen taitaa nousta aika lähelle tämän itse hintavakauden vaalimista

mitä vielä tulee siihen miten suomessa tuetaan ja miten on ennen tuettu en alkuunkaan pysynyt mukana mitä edustaja mattila äskeisessä puheenvuorossaan tarkoitti

itse asiassa tämän rahoitusjärjestelmän toimivuushan on ollut se peruste jolla ekp tuli nyt näihin pelastustoimiin jotka eivät olleet pelkästään tätä hintavakauden vaalimista vaan rahoitusjärjestelmän toimivuudessa olevien puutteiden markkinapuutteiden korjaamista

on toivottava ja hyvä jos euro voitaisiin pelastaa mutta ellei viikonlopun aikana synny sellaisia uskottavia ratkaisuja joihinka myöskin markkinat luottavat seuraavan viikon alettua minun mielestäni siinä tilanteessa kyllä suomen hallituksen tulisi omalta osaltaan ryhtyä valmistautumaan sellaisiin toimiin jotka toimet tähtäävät siihen että jos euro hajoaa tai on vaarassa hajota suomella on edellytykset irrottautua siinä tilanteessa tästä yhteisvaluutasta yhteisvaluutasta joka oli monien mielestä hyvä pyrkimys mutta tosiasiassa alusta lähtien niin valuvikainen että oli odotettavissakin että ennen pitkää ongelmat tulevat vastaan

sen jälkeen ne kommentit

ministeri urpilainen täällä äsken esiintyi ja hänen tämänpäiväiseen saksalaislehden haastatteluunsa on täällä viitattu

kysymykseen siitä pitäisikö ekpn sitten olla mukana elvyttävissä ratkaisuissa

minä olen tässä kyllä hyvin paljolti edustaja zyskowiczin kanssa äsken kuulin yhden virkkeen häneltä tähän asiaan liittyen ja olen kyllä ei kyllä eyöön hänen kanssaan hyvin paljolti samaa mieltä

haluan sen viittauksen osalta todeta että näyttää siltä myös suomen hallituksen toimissa että kun vielä muutama viikko tai kuukausi sitten hallitus vielä ankarasti torjui ajatuksen euroopan keskuspankin mukaantulosta pelastamaan näitä pahimpaan kriisiin joutuneita kun siitä varoiteltiin vielä muutama aika sitten kun hallitus vielä pitkään luuli ja luotti siihen että rahoittamalla päätös toisensa jälkeen uusilla yhteisvastuullisilla toimilla velkamaita että tällä kaikella selvitään jotenkin tästä velkakriisistä niin nyt näyttää siltä että suomenkin valtiovarainministeri alkaa horjua kääntyä tänne ekpn suuntaan setelirahoituksen suuntaan kaikkeen siihen mikä kyllä sitten synnyttää myöskin inflaatiota ja vie meidän ostovoimaamme pois köyhdyttää meitä kaikkia euroalueen maita ja kaikkia eurooppalaisia

minäkään en usko sitä että rahapolitiikalla voitaisiin talousongelmia ratkaista ei koko ekpn alueella eikä myöskään sitten yksittäistä jäsenmaissa voi jos meillä yksittäisessä jäsenmaassa

arvoisa herra puhemies

edustajat razmyar mäkelä joona räsänen marin niinistö elo hakkarainen eerola kari mikkonen ja tästä poikki

jos meillä olisi yhteinen finanssipolitiikka rahapolitiikalla voisi olla paljon selvempi kytky finanssipolitiikkaan ja se voisi auttaa mutta kun meillä kuitenkin on mielestäni onneksi ja niin pitää jatkossakin olla erilliset maakohtaiset finanssipolitiikat niin siinä tilanteessa ei kop ei sen toimet niinku niinku elvyttävät ekpn elvyttäviin toimiin liittyy omia riskejään

suomi ei voi seisoa tässäkään mielessä siis tumput suorina vaan todella jos käy niin mitä en toivo että tuo kokous viikonvaihteessa epäonnistuu jos niin käy mielestäni silloin viimeistään on syytä ryhtyä valmistelemaan niitä toimenpiteitä jotka tekevät mahdolliseksi sitten irtaantumisen tästä yhteisvaluutasta

me nyt vain tarvitsemme tätä tuulivoimaakin

mutta kannattaa painaa jos haluaa sieltä puheenvuoron

arvoisa puhemies

edustajille korhonen hoskonen ja kiuru

minäkin olen sitä mieltä siinä olen täällä perussuomalaisten edustajan kanssa samaa mieltä että tässä vaiheessa itse sitä varsinaista tuotantoa niin kuin ymmärsin täällä edustaja myllykoskenkin vähän puhuneen samasta merituulituotantoa varsinaiseksi tuotannoksi en nyt ainakaan nykyoloissa ole kannattamassa

se on ollut menestys

edellinen hallitus keskustajohtoinen hallitus onnistui nostamaan suomen tuosta kriisin suosta selvälle kasvu uralle

arvoisa puhemies

viekää eteenpäin sitä hanketta

siitä määrästä minkä ajoimme läpi meillä oli kova kädenvääntö myönnän kokoomuksen kanssa siinä onko varaa voidaanko ottaa näin ja näin paljon puuta energiakäyttöön jnp

se mikä kurssin manipuloinnissa esimerkiksi euron heikentämiseksi kelpaa yhdelle maalle voi olla myrkkyä toiselle maalle ja se ei välttämättä sitä epätasapainon ongelmaa mikä euron jäsenmaitten talousrakenteissa tällä hetkellä on juurikaan poistaisi vaikka nyt esimerkiksi erilaisten aggressiivisten toimien ansiosta ekp manipuloisi euron kurssia alaspäin ja sitä kautta pyrkisi elvyttämään

metsänuudistuksen tukea koskevaa säännöstä nyt tarkistettaisiin siten että toimenpiteillä tulisi edistää ensisijaisesti metsäekosysteemin ja biodiversiteetin tai perinteisen maiseman säilyttämistä ja kunnostamista

kun edustaja karimäki pitää hyvänä sitä että uusiutuvan energian tuesta leikataan vain vähäsen siis hän hyväksyy sen että leikataan

voi olla että itse asiassa sittenkin tämä on edullisempi tapa jopa meillekin kuin se että ollaan sellaisissa yhteisvastuissa joissa tämän ylitakauksen vuoksi joudutaan sitten vastaamaan vielä paljon enemmän kuin jotkut muut maat joutuvat tästä roskien hoitelemisesta vastaamaan

arvoisa puhemies

mutta tämä demonstraatiotuki juuri niistä erinomaisesti perustelluista syistä mitä täällä edustaja myllykoski omassa puheenvuorossaan toi esille on perusteltu

arvoisa puhemies

nämä ovat ne lukemat jotka tilastot kertovat

tietysti puhemies viime kädessä myönsi mutta hallituksen sisällä meillä on tietyt pelisäännöt ja minä mielelläni haluan niitä noudattaa ja annan tunnustuksen ministeri kataiselle tästä

siis kun me lähetämme euroopan unionin yhteiseen aluerakennepolitiikkaan täältä kolme niin me saamme sieltä takaisin vajaan yhden

tämän rahoituslain suunnitelman laatimista koskevia menettelysäännöksiä tarkistettaisiin tässä siten että suunnitelman laatimiseen voitaisiin hakea erikseen tukea silloin kun toimenpiteet on tarkoitus rahoittaa yhteishankkeena tai jos toimenpiteet on tarkoitus rahoittaa uusjakojen tukemisesta annetussa laissa tarkoitetuin varoin

saattaa olla että niihin vaihtoehtoihin verrattuna euroopan keskuspankin kautta setelirahoituksen tietä eteneminen voi olla edullisempikin tie mene ja tiedä

kun pääministeriä on täällä kuullut pitkin matkaa on jäänyt kerta toisensa jälkeen kuva että se missä nyt tarvotaan olisi ollut totta jo pitkän aikaa aikaisemmin

suurin syy epäonnistumiseen oli se että hallitus hyväksyi niin sanotun harvan asutuksen kertoimen muuttamisen niin huonoksi että suomi joka on euroopan ylivoimaisesti harvaan asutuin maa menetti tämän seurauksena todella satoja miljoonia euroja

ministerille vielä

te ette leikkaa vain tästä innovaatiorahasta vaan myös siitä valmistelurahoituksesta joka on ollut tärkeä jotta pienet yritykset nimenomaan pääsevät mukaan tähän rahoitukseen

mielenkiintoista vain oli havaita kuinka pitkään hallitus luotti siihen että ottamalla ratkaisu toisensa jälkeen uusia vastuita meidän yhteisille harteillemme sitä tietä hommat hoituisivat

suomi lähti hyvään nousuun siitä aallonpohjasta minkä finanssikriisi toi mutta se kananlento katkesi kyllä hyvin lyhyeen

arvoisa puhemies

minusta on tärkeää että sekä finanssipolitiikan että omalta osaltaan rahapolitiikan toimijat yhteisesti kuitenkin katsovat sitten sen että eurooppa ei ajaudu tämmöiseen deflatoriseen kehitykseen johon kerran sukeltaminen tarkoittaa sitä että siellä useimmiten olet sitten pitkästi

kataisen hallitus kyllä ilmoitti liikkeelle lähtiessään että se tekee suuria reformeja ja vastaa niillä näköpiirissä olleisiin ja jo meneillään oleviin rakennemuutoksiin joita taloudessa oli

väitän että käy niin että suomi ei jatkossa ole maailman kärjessä vaan tapahtuu romahdus myös kokonaispanostuksissa innovaatiotoimintaan

arvoisa puhemies

ministerin pyynnöstä minä nyt heittäydyn siihen yhteistyöhön ja kysyn miten päin minun pitäisi nyt oikein kääntyä jotta ministerinkin silmä havahtuisi huomaamaan että teidän esityksenne jättää koko vaalikaudeksi yhden maakunnan täysin ilman vesiliikennehanketta ilmaliikennehanketta rataliikennehanketta tai maantiehanketta ei yhtään

arvoisa puhemies

joitain parannuksia alkuperäiseen luonnokseen tässä toki on tapahtunut muun muassa tämän ikäkertoimen osalta mutta on se erittäinkin iso muutos edelleenkin tässä pohjassa nykytilanteeseen verrattuna

olisi ollut oikein ystävällistäkin suorastaan että hän olisi ollut täällä paikan päällä vähän kertomassa missä kohtaa tämä järjestelmä jos on tarvetta on vaikeutena mättää

minä huomaan että tämä tuntuu hyvin puisevalta kun luen kirjoitettua tekstiä mutta pakko tämä nyt on lukea kun minulle on tämä kohta kirjoitettu

se on koko suomen kansantalouden kannalta erittäin valitettava asia koska meillä tällä hetkelläkään julkiset panostukset eivät ole likimainkaan euroopan unionin kärkipäästä

sanon aivan lyhyesti tässä yhteydessä vielä kerran että keskusta ei tule hyväksymään sellaisia kuntauudistuksia joiden idea on se että suomeen euroopan maaseutumaisimpaan harvimpaan asuttuun maahan pitäisi rakentaa myös asukasluvultaan euroopan suurimmat kunnat että suomeen pitäisi rakentaa sellainen kuntajärjestelmä joka ainoana koko euroopassa kantaisi vastuun myöskin suoraan perusterveydenhoidosta ja siihen välittömimmin liittyvistä muista palveluista

maailman nykyaikainen taloushistoria osoittaa että jotka sinne ovat sukeltaneet eivät ole tulleet seuraavassa kuussa ulos eivätkä vielä seuraavana vuonnakaan vaan ovat siellä olleet pitempään ja deflaation tie on tavattoman tuhoisa tie ja siinä kyllä sitten sekä finanssipolitiikan että rahapolitiikan vaalijoilla on tärkeä tehtävä

se ajoi kohtamiten seinään kohtamiten seinään mutta se jatkoi ajamista kohti seinää kaiken aikaa aina tähän kevääseen saakka

rahoituslain siirtymäsäännöksiä tarkistettaisiin siten että kumottavan kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain nojalla rahoitettaviin metsänparannushankkeisiin olisi mahdollista myöntää nyt lisärahoitusta kumotun lain nojalla

mitä vielä tulee siihen kun tässä miljoonat vilahtavat ja joku miettii mielessään kannattaako noinkin paljon laittaa uusiutuvan edistämiseen niin kyllä se hyöty välillisesti ja välittömästikin on todella suuri

en viitsi sen maakunnan nimeä nyt sanoa koska sitä runtataan niin rajusti teidän esityksessänne mutta ruma juttu se kaiken kaikkinensa on

hirveän paljon vaivaa nähtiin kaiken sen eteen suomen kunnissa että yritettiin niin kuin taipua siihen mitä hallitus ajaa virkkusen johdolla

en pidä vieläkään kohdallaan olevina näitä esityksen kaikkia kriteereitä

kaiken lisäksi asiantuntijat sanovat tuolla valiokunnassa selvästi että ylivoimaisesti tärkein pitkittäistiehanke on oulujyväskylä nelostie

ylipäänsä viimeisenä kommenttina sanon suomen tapaisen maankin kyseessä ollen ja nimenomaan meidän tapaisen maan kyllä meidän on kilpailukykyongelmamme hoidettava ja talouspolitiikan finanssipolitiikan eri keinovalikoimaa käyttäen

tuontienergiaa korvataan se on valuuttasäästö selvästikin

heinäluoma verrattomasti paljon useammat kuin tähän asti kymmenkertaisesti useammat kuin tähän asti

arvoisa puhemies

nyt tämä toinen laki josta ehkä sitten ilman kirjoitettua tekstiä muutama sana

uusiutuvan käyttö tarkoittaa meillä myöskin sitä että silloin maantieteellisestikin kohtaavat sekä keskukset joissa sitä uusiutuvaa poltetaan että maaseutu jossa se uusiutuva tuotetaan

kun suomi joutui tällaiseen tilanteeseen tällaiseen kierteeseen missä kasvu oli hidastumassa kaiken aikaa hallitus tuon ohella että se teki vääriä isoja reformeja jotka ajoivat päin seiniä on tehnyt myöskin sellaisia leikkauksia jotka ovat olleet vastoin kasvun ja kasvun nopeuttamisen ideaa ja ideologiaa

mutta se iso kysymys mielestäni nyt liittyy kuitenkin siihen miksi tehdään nyt tämä uudistus kun sote on auki ja kun sen rahoitus jää joka tapauksessa ratkaistavaksi vasta vaalien jälkeisessä elämässä

otetaan vielä edustajat honkonen ja heinäluoma ja sen jälkeen ministeri mäntylä ja kun tässä nyt on tullut aika monta kysymystä kuitenkin ministeri rehulalle niin annetaan hänelle lyhyt kommentti sitten ministeri mäntylän jälkeen ja sitten sen jälkeen vielä hetki mäntylän kanssa

meillä historiallisesti on periaatteessa kaksi tapaa palauttaa kilpailukyky ja suomalaisen tuotannon menestys maailmalla

siinä että suomi ei maailman euroopan halvin tai maailman suomeen euroopan harvimpaan asuttuun maahan pitäisi tällainen kuntarakenne rakentaa ei meidän mielestämme ole kyllä kerta kaikkiaan mitään järkeä

se on vice versa molemmin päin tukea antaa ja kehityssykkeitä yksi kysyy keitä tuottaa ja edistää

asiantuntijat ruttasivat tämän täysin totesivat että muuan kajaanilainen hanke ei ollenkaan olisi sietänyt olla edellä tätä hanketta

asia

tämän tuen taustahan on siinä energiapaketissa jonka pääosa ylivoimainen sellainen on talousvaliokunnassa ymmärtääkseni ihan loppusuoralla edennyt siellä ihan hyvin

sitten vielä kaikki tämä uusiutuvan lisääminen edesauttaa myöskin alan teknologian edistymistä ja edistysaskeleita siinä

se on vaan niin että emme me jyväskyläläiset tiedä joutsalaisia paremmin miten lasten päivähoito tai peruskoulu tai lukio pitää siellä joutsassa hoitaa

lähes aina tähän saakka tilanne on mennyt niin että silloin kun on voitu ihan kertarysäyksellä parantaa niin ne eivät ole olleet työmarkkinatoimia vaan ne ovat olleet enemmänkin sitten rahapolitiikan muuttamisia